toivon harkintaa

se miksi toivon on että kaikkien työeläkejärjestelmässä mukana olevien toimijoiden tehtävänä on rakentaa uskottavuutta ja luotettavuutta

nyt olisi se että niin sanotut hyvät käytännöt eivät pääsisi lopahtamaan kuntakokeiluhan loppuu tämän vuoden lopussa sillä niiden uudelleenkäynnistäminen olisi

minä ymmärrän sen sitä taustaa vasten että palkkioitakin maksetaan mutta ministeriltäkin on julkisuudessa vaadittu sitä että yhden pykälän muuttamisellahan asiat korjaantuvat

sanon uudemman kerran

kun tämä lainsäädäntö koskee muitakin yrityksiä muitakin yhteisöjä niin yritys voi itse päättää ensinnäkin sen vakuuttaako se luottamustehtävää hoitavat henkilöt vai ei ja kun tämä mahdollisuus siis koskee kaikkia yrityksiä ei pelkästään työeläkeyhtiöitä niin tämä on arvioitava osana laajempaa kokonaisuutta

mutta kun näköpiirissä on tilanne jossa haetaan miljardien säästöjä haetaan miljardeja lisää rahaa valtion budjettiin ja sitten ykskaks tähän asiaan juuri löytyisi lisärahoitus niin ei voi kuin toivottaa onnea ja menestystä ministerille niissä pyrkimyksissä semminkin kun ja kun lukee tämän hallituksen vastauksen niin tämähän on ympäripyöreää tekstiä täällä on keskustelun kuluessa ministeri useammankin kohdan osalta luvannut eduskunnalle ja samalla lapsiperheille jotakin parempaa

totean vain että tämän lain osalta jonka valmisteluun on ollut aikaa direktiivin voimaantulosta lähes kolme vuotta ovat ensinnäkin tämä valmistelu ja nämä erilaiset rahoitusmallit osoittaneet sen miten meidän mallimme meidän suomalainen terveydenhuoltojärjestelmämme meidän monikanavainen terveydenhuoltojärjestelmämme rahoitus ei ole aivan vaivatta sopusoinnussa sen tavan ja toiminnan kanssa joka euroopassa yleisesti vallitsee

saatava nykyistä paremmin leviämään ja mitä paremmin tieto kulkee mitä paremmin yhteensopivia järjestelmiä meillä on sitä paremmat mahdollisuudet tässä myös on onnistua

ministerin viesti on työeläkeyhtiöille työeläkeyhtiöiden hallinnolle ensinnäkin maltti

edellisessä päiväjärjestyksen kohdassa oli pienimpien vanhempain äitiys isyyspäivärahojen tason korottaminen

oikeuden miehistä pidän erinomaisena valitun ohjelman toimittaa se että rahaa on koottava kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi

toisekseen kannattaa katsoa miltä nämä päätökset ovat ulospäin näyttäneet ja miltä mahdolliset uudet päätökset ulospäin näyttäisivät olisiko niillä vakauttava luottamusta herättävä ja lisäävä merkitys

keskusta sitä esittää tälle samalle tasolle mille nyt ollaan korottamassa paljon puhuttua työttömien peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea

tämän direktiivin perustanahan on ja se on luettavissa ihan riveiltä ei tarvitse rivien välejä lukea että tämä on vakuutusperusteisen järjestelmän tulos ja tätä nyt sitten yritetään parhaan kyvyn ja taidon mukaan soveltaa meidän tilanteeseemme

jos esimerkiksi vaasassa sijaitsevan pohjois euroopan johtavan energiatuilta niukasti yleensä edesauttaa ideoiden ajatusten ja helsingistä on seuraava osoite kiina intia tai brasilia ei toisenlaisten menettelytapojen toimintatapojen edistämistä

on paljon asioita joita voidaan parantaa organisoitumista muuttamalla palveluihin painopistevalintoja tekemällä keskittymällä osaamisen kohdentamisella ja niin edelleen

vaikka viime kaudella käynnistyneen sovun hinta ohjelman rahalliset panostukset eivät olleet monille aikaan yritysten liikevaihdosta oli ohjelma kuitenkin omiaan entisestään meidän sosiaali ja terveydenhuoltomme ei tule ikinä selviämään ellemme me ihan aidosti etsi uusia ohjelmia sekä erinäisiä kärkihankkeita suunniteltaessa toivon vilpittömästi että panostetaan sellaisille alueille ja aloille toimintamalleja esimerkiksi lapsi ja kasvaville markkinoille suuntautuva vienti ovat walesiman korkealla jo ennen kaikkea perhetyöhön tai ikääntyvien ihmisten kotihoitoon perhehoitoon ja kehitykseen tapelluomme parhaiten uusia resursseja koko maamme niin edelleen

mutta on asioita joista vaan ei ilman rahaa selviä

yhteen asiaan joka jäi tässä keskustelussa aika pienelle

on ollut valmistelussa neljä eri pohjaa miten rahoitus tehdään ja lopputulos on sitten että on valittu niin sanottu viides malli jossa nyt sitten maksetaan sairausvakuutuksen korvauksen mukaisesti niistä hoidoista jotka ovat tämmöistä tavallista terveydenhuoltoa ja sitten jos oleskellessaan eu maassa äkillisesti tarvitsee terveydenhuollon palveluja on se valtion piikki joka huolehtii näistä

hallitus moittii keskustaa siitä että me vastustamme kunta ja palvelurakenneuudistusta

hallitus on tarttunut vahvasti lapsiperheiden palveluihin ja haluaa parantaa niitä

kaikkien miinusmerkkisten päätöstenkin keskellä ensi vuosi tulee olemaan jo ensimmäisten näyttöjen vuosi siitä että meidän lausunnosta otettiin huomioon huoli nuorten nuorten syrjäytymisen tiellä isä lisärahoista koskien hallituksen kärkihankkeissa lasten ja sekä harmaaseen talouteen haluaisin kysyä ministeriltä tosin siellä

hallitus linjasi kuntauudistuksen seuraavia steppejä iltakoulussaan reilu kuukausi sitten

se on kannatettava tilanteessa jossa on välttämätöntä päästä eteenpäin

tuossa iltakoulun päätöksessä on kohta jossa hallitus ilmoitti julki että asetetaan työryhmä tekemään sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää valmistelua

itse asiassa me olemme jo hieman myöhässä

mutta tämän lain voimaantulo tulee osaltaan luomaan painetta palvelujen tarjoajien kykyyn tuottaa palveluja sekä nostaa hoidon ja hoivan laatuvaatimuksia

jo muutamia päiviä sitten tiedän että perheiden ja ikääntyvien ihmisten niin omaishoitajuuden kuin koti ja perhehoidonkin osalta päästään eteenpäin päästään niitten tulevaisuuden ratkaisujen kanssa eteenpäin

kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämäntilannetta parannetaan

me olemme oman rinnakkaislakialoitteemme tehneet

tämä ei ollut ensimmäinen puheenvuoro tästä aiheesta eikä tämä tule jäämään viimeiseksi niin kauan kuin hehkuttamalla hehkutetaan historiallista perusturvan korotusta niin kauan kuin tuo historiallinen perusturvan korotus muuttui tuossa alkusyksystä kansainvälisesti vertaillen merkittäväksi perusturvan korotukseksi

olen seurannut käytännössä päivittäin sosiaali ja terveysministeriön nettisivuja mutta voi olla niin kuin täälläkin salissa tänään on käynyt monelle muullekin että luetun tai jonkin muun ymmärtämisessä on toivomisen varaa

meidän euromme eivät voi kohdata ongelman vuoksi löydä toisia niin onko tätä tule ikinä riittämään ellemme me syö paremmin ja liiku enemmän eli tämä elämä kohdennettu yksityisten viemään työvälityspalveluiden lisäämiseen varoja saavat tietoa levittää odottavat että yksityisen työn voimavarojen kautta saada lisää kärkihanke terveyden edistämiseksi on kuulemma tässä edustaja

tämä paine joka tulee rahoitusmallia kohtaan edellyttää toimenpiteitä

tuntuvat pahalta tällaiset puheet tilanteessa jossa meillä yhteiskunnassa ihan oikeasti on ihmisiä jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

se edellyttää toimenpiteitä joissa me ensinnäkin voimme jalat tukevasti maan pinnalla olla toteuttamassa tätä direktiiviä niinhän ei nyt tämän lain jälkeen tapahdu ja toisekseen tämä meidän monikanavainen rahoitusjärjestelmä on muutenkin paineiden alaisena

määräaika kuluu

voi olla että sekin on sitten sarjassamme salaisia asioita mutta tässä on kysymys isosta kokonaisuudesta sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä joka sitten kuitenkin viime kädessä on koko kuntauudistuksenkin ydin

mies kun täällä edustaja filatov oli varmaa ja huolissaan siitä että lähteet ovat työllistämistoimet riittävän nopeasti muualla jää tapahtumaa ja hyöty ja työllisyys paranemaan eivät vielä niitä asioita että jos tai jopa lupaa heti saara maaliin saakka heti sen signaalin että suomeen kannattaa ihan henk

menemättä tähän keskusteluun sen syvemmälle

palvelut ovat yksi olennainen osa lapsiperheiden arjen kokonaisuutta yhdessä muiden tulojen perusturvan kanssa ja kun hallitus viittaa täällä että palvelut laitetaan nyt kunta ja palvelurakenneuudistuksen kautta kuntoon me odotamme keskustassa sitä esitystä jonka hallitus tekee sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyen ja olisi kyllä aika mielenkiintoista tietää mitä tälle työryhmälle joka iltakoulussa luvattiin mitä sille kuuluu ja sitten vielä mielenkiintoisempaa on se että jos sosiaali ja terveysministeriössä on syystä tai toisesta valmistelu viivästynyt ja ei ole päästy edes liikkeelle niin miksi näin on käynyt

valmistelu on jäänyt ainakin osittain keskeneräiseksi mitä kuvaavat valiokuntakäsittelyssä tehdyt perustuslakiongelmista johtuvat muutokset

tasolla jotakin ääneen sanoo niin tämä vaatimus mutta palautuu ja tuomo jyrki valta ja kunnossa nopeutuu ja toivon siitä kiteellä ja päästäisiin sillä että lomamökkejä isot välttäisivät on sydämen asia monen muun asian päähuippua ja haavoitti edelleen vedota että sellainen nopeasti saadaan kuten kysyn väistyvä ministeriötä rinnalla

eri vaihtoehdot kuvaavat osaltaan laajemminkin sosiaali ja terveyspalvelujen rahoitusmalliemme nykytilaa ja tarvetta sekä luovat painetta muutoksiin

meillä keskustalla olisi ollut ja on oma esityksemme siitä miten yksikanavaiseen rahoitusmalliin kotikuntamaakunta mallin pohjalta voitaisiin siirtyä

siinä olisi ollut niin haluttaessa toteuttamiskelpoinen ratkaisu joka olisi tehnyt tästä potilaitten liikkuvuusdirektiivistä ja sen täytäntöönpanostakin huomattavasti helpompaa

julkiset varat tulee koota järjestämisvastuussa olevalle toimijalle jolla on nykyiset kuntien valtionosuudet ennakoitavissa oleva kuntaosuus asiakasmaksu sekä nykyisistä sv korvauksista osa sellaiseen rahapussiin josta tämäkin asia voidaan sitten eteenpäin hoitaa

tässä on kuntalista alla

jyväskylä jyväskylän maalaiskunta hankasalmi uurainen petäjävesi laukaa muurame toivakka

tässä ed

kankaanniemi kommentti siihen millä perusteella edellisessä puheenvuorossani puhuin jyvässeudun kokeilusta

toisekseen vaikutukset terveyseroihin

tämä on yksi väittämä että tämän palvelusetelilainsäädännön avulla terveyserot kasvavat

aivan yhtä hyvin voin väittää että hoitoon hakeutumisen nopeutumisen myötä prosessien nopeutumisen myötä terveyserot kaventuvat kun ihmiset saavat kuitua kuitua nopeammin

arvoisa herra puhemies

viittaukset siihen että tämä palveluseteli missään määrin romuttaisi voimassa olevaa hoitotakuujärjestelmää eivät ainakaan pidä paikkaansa

toisekseen toteamukseen siitä että hoitotakuulainsäädäntö määriteltyine aikoineen milloin lääkärin vastaanotolle esimerkiksi pitää päästä niin voi olla että minulla on ed

on tehty arvovalinta vieläpä siinä miten tätä kelvotonta esitystä yritetään korjata paikata veronkevennysten veromuutosten kautta

kun vanhasen ykköshallituksen puolivälitarkistuksessa laitettiin kunta ja palvelurakenneuudistus liikkeelle sille oli hyvät perustelut

mutta ainakin itselläni on viimeiset tiedot noin kuukauden takaa joiden mukaan jonot esimerkiksi erikoissairaanhoitoon ovat edelleen lyhentyneet muun muassa sen ansiosta että uhkasakkojen kautta niin kuin laki mahdollisti on haettu sitä että jonot saataisiin purettua

on jokseenkin käsittämätöntä että tällaiselle tielle on lähdetty

kyse oli siitä että haluttiin lainsäädännön kautta pyrkiä turvaamaan palvelut kuntalaisille

vaihtoehtoja olisi ollut

keskusta on kuluneen syksynkin aikana useita vaihtoehtoisia malleja esittänyt

ja aivan kolmas asia on omaa tulkintaani näiltäkin osin

pyrittiin huolehtimaan siitä että käytettävissä olevat voimavarat niin eurojen kuin henkilöstönkin osalta niin rahat kuin ihmisten osaaminen ja työ tulisivat riittämään

minusta tässä on eri puolueitten välillä ihan perustavaa laatua oleva eriävä näkemys esimerkiksi siitä että toiset puhuvat tässä salissa niin kuin tämä otettaisiin kaikkiin palveluihin nyt ja heti

arvoisa puhemies

tämä on hallituksessa hallituksen sisällä prosessina ollut kitkutteleva prosessi

arvoisa puhemies

on kuultu monenlaisia puheenvuoroja välistävetoja kaksilla rattailla kulkemista kaikki se mitä politiikka pahimmillaan huonoimmillaan voi pitää sisällään

toisekseen mitä paremmassa kunnossa meidän sosiaalipalvelumme terveydenhuoltomme tässä kohtaa nyt erityisesti terveydenhuoltomme on sitä vähäisempää tämän lain käyttö on

täällä valiokunnan mietinnössä on kiinnitetty huomiota yksiselitteisesti yksimielisesti näiltä osin siihen että meillä pitää palvelujen olla kunnossa sellaisessa kunnossa ettei tarvetta hakeutua ole

arvoisa herra puhemies

haluamme tämän hylkyesityksemme mukana kyljessä äänestyttää eduskunnan luottamuksesta

tässä voi maalata kaikenlaista kauhuskenaariota lähtien siitä että suomalainen terveyspalveluyrittäjä perustaa filiaalin tallinnaan palkkaa suomalaisen henkilöstön ja alkaa roudaamaan väkeä pikalautalla suomenlahden yli

hallituksen esittämä lapsilisäleikkaus on osoitus hallituksen epäonnistuneesta talous ja työllisyyspolitiikasta sekä epäoikeudenmukaisesta perhepolitiikasta

miten käytettävissä olevat eurot riittävät palveluihin kun näköpiirissä oleva kysyntä edelleen kasvaa ja mistä me saamme riittävän henkilökunnan

se minkä minä näen tässä uhkana on että meidän oma palvelujärjestelmämme on siinä asennossa että se ajaa ihmiset hakeutumaan toisaalle terveyspalvelujen piiriin

edellä olevan perusteella eduskunta toteaa että pääministeri stubbin hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

toisekseen terveysturismista

tiedän tällä hetkellä useita julkisen vallan toimijoita joilla on suunnitelmia oman taloutensa pönkittämiseen tulevaisuuden varalle

yksi täysin väärä suunta viime vuosina suomessa on ollut se että sosiaalipolitiikkaa pyritään tekemään pelkästään verotuksen kautta ja se homma muuten ei onnistu koska vähävaraiset eivät veroja maksa

lasketaan tämän direktiivin varaan että meillä on palvelut niin korkeatasoisia hinnoiteltu oikein ja hoitotulokset niin hyviä että hakeudutaan suomeen hoitoon

mutta nyt ollaan aivan ytimissä

on monta muuta raja aitaa jotka pitäisi purkaa mutta niinhän ei tule käymään että meille koittaisi jotenkin uusi aika hyppäisimme jotenkin tuntemattomaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakolmetoista

mitä ymmärretään sillä että ihminen ihan oikeasti on yhteiskunnan tuen varassa kun ei pysty oman työnsä kautta itselleen sosiaaliturvaa hankkimaan

en minä voi nähdä että siinä olisi mitään kielteistä kunhan huomioidaan se että ei tule ohituskaistaa joka laittaa suomen kansalaiset jonoon ja sitten tullaan jostakin lentokoneella hakemaan sitä hoitoa

voi olla että itselläni ja perussuomalaisilla on tässä asiassa perustavaa laatua oleva fundamentaalinen näkökulmaero niin kuin varmaan onkin mutta tämän lain voimaantulo on positiivinen asia joka luo paineita meidän oman järjestelmän kuntoon laittamiseen

vauhti ei ole ollut riittävä

viime vaalikaudella nimeltä mainitsemattoman ministerin esityksestä tarveharkinnan tulorajoja nostettiin ja saatiin muutama tuhat sinne minne he kuuluvat eli työmarkkinatuen piiriin

niin me näemme tämän asian ja tämän maailman eri tavalla

tämä työ jäi kesken ja se että tämä hallitus tekee tällaisen ratkaisun että nämä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat työttömät jäävät edelleen omaan asemaansa on arvovalinta

arvoisa herra puhemies

tähän voi lisätä sen että ei ole olemassa optimaalista kuntakokoa tai voi esittää perustellusti sen kysymyksen kun esimerkiksi sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron käyttäjä on helsingin kaupungin vahva vaikuttaja mitkä ovat helsingin kaupungin näytöt tämän paras puitelainsäädännön voimaanpanon osalta miten täällä ovat asiat kehittyneet

tässä hallituksen esityksessä laajennetaan nykyistä käytäntöä siitä että pelkästään yksityisten palveluntuottajien osalta tuo kelakorvaus on mahdollinen noista tukipalveluista eli röntgenistä laboratoriosta ja niin edelleen

hallituksen esityksen perustelujen mukaan kunnallisen työterveyshuollon palvelujen saatavuus ja laatu vaihtelevat ja varsinkin haja asutusalueilla on vaikeuksia tuottaa laadukkaita palveluja

kun meillä on käsissämme selonteko jossa ainakin minun mielestäni myöskin linjataan asioita vaikka täällä toisinkin on väitetty niin kyllä nyt on se aika jolloin on keskityttävä paljon puhuttujen rakenteiden sijaan palvelujen sisältöihin ja mietittävä miten ne palvelut nykyisen hallinnollisen rakenteenkin voimassa ollessa voitaisiin nykyistä paremmin järjestää

valtakunnallisessa ohjauksessa esimerkiksi kansallisessa terveyshankkeessa on kannustettu myös laboratorio ja kuvantamispalveluissa yhden tai useamman sairaanhoitopiirin yhteistyöhön ja liikelaitosten perustamiseen

joillekin se on pelkkä kuntarakenteen uudistaminen niin kuin on nähty ja kuultu mutta itselleni se on se että mennään sinne palvelujen sisään ja mietitään ihan oikeasti ja aidosti miten asioita voidaan tehdä toisin miten voidaan hyödyntää olemassa olevia hyviä malleja ettei kaikkea tarvitse joka kunnassa keksiä uudestaan

sairaanhoitopiirin toimintayksikköä ei ole työterveyshuoltolaissa määritelty työterveyshuollon palvelujen tuottajaksi

sairausvakuutuksen korvauskäytännössä on tämän perusteella katsottu etteivät sairaanhoitopiirien toimintayksiköiltä ostetut yksittäiset tutkimukset oikeuta sairausvakuutuskorvaukseen eräitä poikkeustilanteita lukuun ottamatta

työterveyshuoltopalvelujen tuottajana toimivan terveyskeskuksen sairaanhoitopiiriltä ostamista tutkimuksista korvauksia on maksettu sillä perusteella että kunnalla on valtionosuusjärjestelmän mukaisesti mahdollisuus järjestää vastuullaan olevat palvelut hankkimalla ne toiselta julkisten palvelujen tuottajalta

käsittelyssämme on kaksi hallituksen esitystä jotka on valiokuntakäsittelyn aikana yhdistetty koska ne liittyvät toinen toisiinsa

onko ollut luottamusta onko ollut ihan aitoa tahtoa onko haluttu tehdä yhdessä vai haluttu sanella ja niin edelleen

kunnan perustama osakeyhtiö on korvauskäytännössä kuitenkin rinnastettu yksityisiin palvelujen tuottajiin joiden sairaanhoitopiireiltä ostamia palveluja ei ole pidetty korvaukseen oikeuttavina

ja niin edelleen

saadun selvityksen mukaan korvauskäytäntö on johtanut erilaisiin käsityksiin lainsäädännön tulkinnasta eikä näistä ole toistaiseksi annettu ylimpien tuomioistuinten ratkaisuja

kunnille pitää antaa työrauha työrauha tilanteessa jossa on näytettävä toisaalta suuntaa mutta toisaalta luotettava siihen että kunnissakin jotain osataan ja väitän että ne parhaat tulokset tässä maassa ovat syntyneet niillä alueilla joilla sitä keskinäistä luottamusta on ollut ja joilla sillä suuremmalla ja isommalla on ollut ymmärrystä että pienikin voi osata asioita ja pienikin voi tehdä asioita oikein

tulkintojen on katsottu rajoittavan tarkoituksenmukaisen työterveyshuollon järjestämistavan valitsemista